edustaja vartia hän täältä lähti toivoisin että myös helsinkiläisessä saunassa olisi kotimaista ruokaa hyvin tarjolla ja sillä lailla saataisiin tämä merkittävä kulutushyötylisä

arvoisa puhemies

aika useasti jotkut kunnalliset hankinnat ovat määrältään kuitenkin niin pieniä kunnalle mutta sille pienelle yrittäjälle hankinta on aika iso ja ratkaiseva ja siinä tällainen kilpailuttaminen aiheuttaa joskus myös yrittäjän kannalta kiusallisen tilanteen

voin sanoa sen korialla sijaitsee kaslink joka valmistaa kaikille suomalaisille keskusliikkeille merkkituotteita kotimaisesta maidosta

muun muassa lähiruoka on sellainen tuote mitä voitaisiin paljon useammin saada markkinoitua ilman tällaista hankalaa kilpailuttamismenetelmää

arvoisa rouva puhemies

käsittelyssä on todellakin valiokunnan yksimielinen mietintö ja olemme kuulleet valiokunnassa suomalaisia asiantuntijoita eläketurvakeskusta finanssialan keskusliittoa työeläkevakuuttajia elinkeinoelämää ja sakta muun muassa ja kaikki nämä eri tahot olivat yhtä mieltä tämän esityksen tarpeellisuudesta

arvoisa rouva puhemies

uskon että tässä tulevassa ja syntyvässä aluehallintouudistuksessa myös tähän joudutaan ottamaan kantaa mikä on lähipalvelua ja toivottavasti myös tämä lasten koulumatka asia siinä on asiaan vaikuttava tekijä

asiakashyvitykset ovat yksi harvoista kilpailukeinoista yhtiöiden välillä ja ovat osaltaan kannuste tehokkaaseen toimintaan

haluan kuitenkin korostaa myös tässä koulukuljetuksessa sitä että joissakin tapauksissa kuitenkin on lapsia joille koulukuljetukset ovat välttämättömiä ja kun ne ovat turvallisia niin ne lapset osittain nauttivatkin siitä koulumatkasta se ei ole aina sille nuorelle pienelle koululaiselle pelkästään rasite

valiokunta katsoo että asiakashyvityksiä ja niiden vaikutusta kilpailuolosuhteisiin samoin kuin työeläkemaksun määräytymiseen on tarpeen arvioida uudistettaessa eläkealan kilpailua koskevia säännöksiä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministeri otti tärkeän asian esille tuottajien mahdollisuuden toimia yhdessä tulevaisuudessa kun kotimaista ruokaa markkinoidaan tärkeä asia

on tietysti hienoa että myös vastuullinen media on kiinnostunut tästä keskustelusta eivätkä kaikki lehtimiehet juokse lankkukasoja seurailemassa tuolla maakunnassa

työeläkemaksua vahvistettaessa työeläkelaitosten keskimääräinen asiakashyvitys otetaan maksun laskentaperusteissa huomioon maksua alentavana tekijänä

siinä puolen tunnin ja tunnin aikana kokemuksesta tiedän käydään monta mielenkiintoista keskustelua sen kuljetettavan lapsen kanssa ja sellainen kanssakäyminen aikuisen kanssa on myös sellainen sosiaalinen tapahtuma sille lapselle se ei ole missään nimessä aina sellainen negatiivinen

edustaja myllykoski nosti tuossa hankintalain

siis asiakashyvitys otetaan huomioon maksua alentavana tekijänä

mutta olen vaan ihmetellyt että oppositiolle on tullut tavaksi nyt arvostella hallitusta tästä huonosta vanhustenhoidosta ja erityisesti tuossa perussuomalaisten ryhmäpuheessa oli vahvaa verbaalista kannanottoa

itsekin kiinnittäisin siihen huomiota

miten ministeri näkee onko hankintalaki tällä hetkellä mahdollisesti esteenä esimerkiksi kun tuottajat myyvät omaa tuottamaansa ruokaa suoraan esimerkiksi kouluille yhteiskunnalle taikka sitten suoraan kuluttajille

talousarvion täydentämisestä on tänä iltapäivänä keskusteltu täällä ja kuntatalous on ollut yhtenä erityisenä huolenaiheena

mutta kaikki nämä esille nostetut huolet pitkät koulupäivät mitä rasitteita se antaa lapselle ovat täysin aiheellisia ja niihin on syytä kiinnittää huomiota

tällä logiikalla toivon että suomalaisen pienyrittäjän kannalta tulevaisuudessa harkitaan lakiesitystä jolla työeläkelaitokset tulevat antamaan asiakashyvityksiä yhtä suuren euromääräisen summan kuin työeläkemaksut

onko osuustoiminnassa mahdollisuutta tämmöiseen voisiko osuustoiminnallisten yritysten tai tämmöisten perustaminen olla tänä päivänä helpompaa

se siitä puheesta

itse ajattelisin että nämä tiukat määräykset eivät sovi tähän mahdolliseen lakiin ja toivonkin että ministeri vähän tarkentaisi onko tulossa tällaisia ulkoiluttamiskertoja joita täällä on muun muassa vaadittu

täällä on paljon arvosteltu miten erityyppisissä kunnissa kuntataloutta hoidetaan ja että nyt hallitus ei muka sitten riittävällä tavalla puutu kuntien auttamiseen

no aika moni lapsi tänä päivänä koulupäivän päätteeksi menee kyllä tietokoneen äärelle ja kotiin istumaan jos olisikin sitä perinteistä puussa kiipeilyä ja pesäpallon peluuta koulupäivän jälkeen niin se olisi toki hyvä liikunnan kannalta

miten ministeri näkee tämmöisten asioitten mahdollisuuden

näin pienyrittäjät välttyisivät työeläkemaksuilta

päivällä jo kerroin että omasta mielestäni kuntatalous jo kaipaisi uutta veropohjaa ja esitinkin silloin ja toistan esitykseni

mutta haluan nostaa myös näitä asioita esille että se koulukyyti on myös sille lapselle aika usein sellainen miellyttävä kokemuskin

polttoaineverotuksesta ja autoverotuksesta voitaisiin osa mielestäni siirtää kunnille koska kunnat merkittävällä tavalla hoitavat myös tienhoitoa ja julkisia liikenneväyliä

kyllä on varmaan mahdollista laittaa jo tulevallekin uudellevuodelle se lakipykälä siihen kuntoon että saadaan vältettyä ne muutamat mahdolliset tapaturmat mitä tulevassa vuodenvaihteessa voi tulla

arvoisa rouva puhemies

jos näin tehdään niin kuin on puhuttu että se ympäristö ja energiaverolla tulevaisuudessa rahoitetaan niin totuudenmukaisesti myös yrittäjät sen silloin maksavat aikaa myöten takaisin mutta ajatuksenahan tässä olikin että tästä vaikeasta tilanteesta selvitään kun helpotuksia tulee

arvoisa puhemies

poliisin toimintaan kohdennettuja lisäpanostuksia samoin kuin rajavartiostolle ja suojelupoliisille pidän tärkeinä ministeriön hallinnonalalla ja esitänkin kysymyksen liittyen tähän kiinteistöasiaan

näkisin kuitenkin että suomen pitää välittömästi myös tehdä tämä kolmen kuljetuksen rajoitus eikä tämä viikkorajoitus vaan jäisi voimaan pelkästään koska ongelmaksihan muodostuu että maanantaista tullaan tänne ja perjantaihin ajetaan viikko täällä rahtia ja se ei voi olla näin suomalaisen kuljetuselinkeinon kannalta

ruuan arvonlisävero on täällä salissa keskusteluttanut paljon ja se oli keskustalle tärkeä asia että se saatiin alennettua

niin kuin tuossa edustaja skinnarikin omassa kysymyksessään puhui tästä onko selvitetty ettei siellä ole väärinkäytöksiä

ainakin omalla kotiseudullani se aiheuttaa lehdistössä paljon kirjoittelua että kun tehdään vuokrasopimuksia niin onko nämä tehty reilulla pelillä

se että suomalaiset ajavat kabotaasia euroopassa on totta mutta he ajavat sitä laillisin toimenpitein ja heilläkin on omat rajoituksensa siellä

jos ajatellaan että neljäkymppiä per turvapaikanhakija se on niin se on varmaan ihan mielenkiintoinen bisnes

kyllä minä näkisin että tässä suomen pitää nyt toimia niin kuin muutkin eu maat ja saksan esimerkin mukaan että kolme kuljetusta ja sitten pois

muutenkin veteraanien viidenkympin lisä tähän ensi vuoden talousarvioon on tervetullut uudistus ja näin vanhasen hallitus muistaa vähempiosaisia muun muassa

on tärkeää että huolehdimme erilaisten maanpuolustusjärjestöjen voimavaroista ja näin ollen toivonkin että ensi vuoden budjetissakin tukieurot maanpuolustukseen ovat tämän vuoden suuruusluokkaa koska siellä tehdään kymmenientuhansien ihmisien harrastevoimin tärkeää työtä suomalaisen maanpuolustuksen ja rauhanturvaamistaitojen ylläpitämiseksi

arvoisa puhemies

omalta paikkakunnaltani tiedän kokemuksesta että nämä isot laitokset aiheuttavat toki hajuhaittoja mutta tämä nykyaikainen systeemi ja tekniikka mahdollistavat kyllä että nämä ongelmat pystytään poistamaan

toinen tärkeä asia on liikunta nuorisokasvatus ja koululiikunta johon toivon sen lisätunnin tuovan riittävän piristyksen ja näin ollen saadaan nuoret hyvien harrastuksien pariin ja toisaalta se on myös terveysliikuntaa ja kasvatusvaikutus on siinä myönteinen

täällä äsken eräät edustajat miettivät minkä tyyppisissä kunnissa johdetaan ja verolla kuntataloutta paikataan

ainakin kotiseudullani hyvin voisiko sanoa näin vasemmistojohtoiset kunnat ottavat kyllä reilusti syömävelkaa kuntatalouden paikkaukseen eivätkä tee sitä tarpeellista korjausliikettä mihin esimerkiksi kotikaupungissani kuntaliitos antoi mahdollisuuden tämän viiden vuoden työsuhdeturvan kautta ja sen hyödyntämisessä

mutta toimenpiteet jäävät tekemättä koska kuntapoliitikot eivät uskalla tehdä ratkaisuja vaan kaupunki velkaantuu ja nostetaan veroja ja näin ollen pyritään sillä lailla hoitamaan kuntataloutta

se ei ole tervettä taloudenhoitoa mutta tähän kysymykseen palataan tarkemmin esimerkkien kautta ensi viikon keskustelussa kun paras hankkeesta täällä keskustellaan

hyvä kuljettaja on sille kuljetusyrityksellekin tärkeä ja kullanarvoinen henkilö

edustaja taavitsainen otti tärkeän asian esille kuinka kuljettajien taustat selvitetään ja tänä päivänä ainakin niissä kunnissa joissa tarjouskilpailu käydään koulukuljetuksista joutuu yrittäjä kirjoittamaan tarjouksen yhteyteen käytettävät kuljettajat heidän henkilötietonsa

kyllä näissä osissa tällä hetkellä lainsäädäntö on kohdallaan ja voin sanoa että ehkä yksi tarkimmin vartioitu henkilöstö tänä päivänä on pienten lasten koulukuljettajat ja se on kyllä ihan perusteltua siihen on ihan syytä

arvoisa puhemies

kauppila omassa puheenvuorossaan sanoi että kokoomusjohtoiset kunnat johtavat tällä hetkellä kuntaa tekemällä velkaa

niin kuin sanoin niin ensi viikon keskustelussa tuon teille esimerkinomaisesti kuinka paras hankkeen antamat mahdollisuudet kun niitä ei tehdä jäävät käyttämättä ja kaikki ratkaisevat toimenpiteet jäävät tekemättä ja kuntatalous ajaa kovaa vauhtia miinukselle

hyperavartenistellään päiväjärjestyksen viidesosa ja voimistelusperata niin että pannaan pöydälle kunnes kolme kaksi tuto kuusitoista pidettävän täysistuto hyväksyttäneen hyväksytty piti panna pöydälle kolme s kolme prostata kuusitoista pidettävään täysistuntoa ensimmäistä täysistuntoon torstaina kolmas kolmannetta kaksituhattakuusitoista kello kuusitoista

tämä

luumäen kunta velaton kunta

meillä kymenlaaksossa heinolan reumasairaalan toiminnan lakkaaminen on tuntunut erityisen kipeästi koska monet alueemme reumasairaista ovat tottuneet asioimaan heinolassa

lähes kaikkien muiden kansanedustajan tapaan olen saanut huomattavan määrän huolestuneiden potilaiden ja heidän omaistensa yhteydenottoja omalta alueeltani

pöyristyneinä kansalaiset ihmettelevät miten näin arvostetun ja tunnetun erikoissairaalan keskittyneen sairaalan toiminta voi joutua konkurssiin suoraan sanoen hallitsemattomalla tavalla

yhteydenotoissa on näkynyt myös se että oppositio on saanut hyvin läpi harhaluulon siitä että nuo reilut kaksi miljoonaa euroa jotka ovat useissa yhteyksissä tulleet esiin olisivat ratkaisseet säätiön ja sairaalan toiminnan kestävällä tavalla

arvoisa puhemies

meillä on tänään ollut käsittelyssä tämä kauan odotettu ja paljon keskustelua herättänyt liikennepoliittinen selonteko ja siihen on esitetty kysymyksiä ja ministeri on antanut napakoita ja asiallisia vastauksia joten kiitos siitä

syyt tukalaan tilanteeseen ovat huomattavasti laajemmat ja johtavat juurensa pääosin kuntien ja sairaanhoitopiirien muuttuneisiin käytäntöihin sekä jossain määrin säätiön omaan päätöksentekoonkin

tämä on sen verran surullinen päivä jälleen kerran että kun liikennepoliittista selontekoa käsitellään niin jokin muu uutinen todennäköisesti ylittää tänäänkin uutiskynnyksen kuin tämä tärkeä selonteko

varsinaiset syyt ongelmiin ovat siinä että vähän joka puolella suo mea kunnat ovat itse alkaneet vastata lievem pien tapausten hoidosta ja sairaanhoitopiireissäkin näyttää olleen aika ajoin aika paljon vaativamman tason hoitoa jo ennen tämän kevään konkurssista aiheutunutta hässäkkää

taiveahon lakialoite vanhusneuvostojen perustamisesta on asiallisesti hyvin perusteltu ja tarpeellinen monissa kunnissa niin kuin kävi tuosta esittelytekstistä hyvin ilmi

valiokunta sai myös seitsemän muun valiokunnan lausunnot jotka omalta osaltaan osoittivat kuinka merkityksellisestä selonteosta on kysymys

se on jo toimiva järjestelmä ja kotikunnassanikin vanhusneuvostot ovat olleet jo toistakymmentä vuotta ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä

heti alkuun on syytä lausua kiitokset valiokunnan sihteereinä toimineille virkamiehille jotka laajasta ja perusteellisesta aineistosta ovat kirjoittaneet tiiviin ja selkokielisen mietinnön

se että niitä ei ole tällä hetkellä vielä kaikissa kunnissa jossain määrin ihmetyttääkin kuntapäättäjänä koska ne ovat olleet vain pelkästään helpotus niissä kunnissa missä neuvostot ovat toimineet ja ne ovat toimineet ilman erityistä lakia ainakin meillä päin

oletan asian olevan kunnissakin melko kiusallinen sillä en saanut kouvolan kaupungilta saati kymenlaakson sairaanhoitopiiriltä mitään vastausta siihen paljonko tällä hetkellä kokonaisostot ovat ja mitä ne olivat muutama vuosi sitten

kiitoksen toki ansaitsee myös valiokunta ja sen puheenjohtaja yksimielisestä selonteosta

liikennepoliittisen selonteon keskeinen tarkoitus on liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden lisääminen liikenneturvallisuuden parantaminen ja joukkoliikenteen edistäminen

siinä mielessä toivoisin että kuntapäättäjät suhtautuisivat tähän asiaan jo siltä pohjalta vakavasti ja perustaisivat niitä vanhusneuvostoja

sairaanhoitopiirissä ovat myös kristillisten perussuomalaisten vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien paikalliset päätöksentekijät olleet tekemässä näitä ratkaisuja

kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseen ja kuljetusmarkkinoiden toimivuuteen on myös kiinnitetty huomiota ja ne konkretisoituvat liikenneverkon kunnossapito ja kehittämisohjelmassa

arvoisa puhemies

ministeriä on arvosteltu tämän konkurssin yhteydessä aika lailla vaikka me kaikki tiedämme varsin hyvin ettei ministeri voi suoraan velvoittaa eduskunnan valvonnassa toimivaa laitosta saati puuttua yksityisen säätiön hallintoon

geopoliittinen sijaintimme venäjän naapurissa ja harvaanasuttu maa asettavat liikkumiselle erityisiä haasteita

metsäteollisuuden puunkuljetustarve pohjois suomen suunnitteilla ja jo rakenteilla olevat kaivoshankkeet tai vaikka barentsin alueen luonnonvarojen hyödyntäminen asettavat valtiolle suuret haasteet joihin on jatkossa voitava nopeastikin reagoida

kelan osuus palveluiden ostajana on ollut kuitenkin merkittävä ja laitoksen tekemiä linjauksia ostokäytännöissä sekä vaatimuksissa on myös aiheellista tarkastella

näistä valtuutetuista muun muassa heidän puheenjohtajansa ja muutama muukin ovat allekirjoittaneet tämän välikysymyksen joten kysyä voi kenelle tätä epäluottamusta tulisi esittää

näihin kysymyksiin ei vielä nykyinen julkinen liikenne pysty vastaamaan

arvoisa puhemies

elinkeinoelämän on kaikissa tilanteissa voitava luottaa väylästöjen toimivuuteen

hallituksen tuleekin parantaa kuljetusyritysten kilpailukykyä tavoitteena alentaa logistiikan kustannuksia koko maassa

yhtenä erityisosaamista vaativana alana asetuksessa oli mainittu niin sanotun lapsireuman vaatima hoito ja määrätty se keskitettäväksi sellaiseen yksityiseen terveydenhuollon toimintayksikköön jolla on riittävän pitkäkestoinen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva laatunäyttö kyseisen toiminnan harjoittamisesta

ainoana ratkaisuna ongelmien poistamiseksi näen että alueen väylät laitetaan liikenteen määriä vastaavaan kuntoon ja että hallitus hyvässä yhteistyössä eun ja venäjän viranomaisten kanssa neuvottelee sujuvat ja molem pien osapuolien kannalta tasavertaiset rajanylityskäytännöt maamme itärajalla

ainoastaan kritiikki sitä kohtaan onko tätä asetusta noudatettu riittävän tiukasti ministeri risikon johdolla on minusta tällä hetkellä paikallaan

arvoisa puhemies

tähän taksialan kuljettajakoulutukseen on toki syytä suhtautua myönteisesti

huoltovarmuutemme kannalta keskeisen aluskaluston tulee olla suomen lipun alla jotta poikkeusoloissa kykenemme vastaamaan val miuslain edellyttämiin haasteisiin

minusta on hiukan outoa että vähän joka puolelta suomea tulee nyt viestejä että siellä on hyvät valmiudet ottaa hoito vastuulleen

tähän uusi tonnistovero antaa myös paremmat edellytykset

samaten on kuljettajia jotka toimivat täällä helsingissä ja toivon että tässä kurssituksessa koulutuksessa huomioidaan nämä asiat ettei tule sellaista tilannetta että syrjäseudun autoilijat eivät saa tilapäiskuljettajia sen takia etteivät ne pääse tämän tyyppisille kursseille

arvoisa puhemies

nyt meille on valmistelussa uusi ehdotus hoidon keskittämisestä ja sitä on lupailtu toukokuulle

tässä vaiheessa meille kaikille tässä salissa istuville on tärkeää että reumahoidot saadaan nopeasti järjestettyä toimivalle ja kestävälle pohjalle niin että heinolan osaaminen ja tietotaito päästään hyödyntämään mahdollisimman hyvin

samaten nykyiset tilausvälityskeskukset tai autoilijoiden yhdistykset olisivat oivallisia kurssijärjestäjätahoja mikä tässä olisi mielestäni huomioitava niin kuin tuolla tekstissä on kyllä hyvin mainittukin